tämä tilanne ei tällä hetkellä toteudu ei saatavuuden eikä myöskään asiakkaan tarvitsemien palvelujen sisällön laadun tai määränkään puitteissa

arvoisa herra puhemies

hankintakilpailujen järjestämisen osaaminen on erittäin kirjavaa ja tämän vuoksi asianomaisen henkilöstön kouluttamisella onkin todella kiire

haluaisin kuitenkin muutamaan asiaan tässä kertomuksessa ottaa kantaa ja yksi niistä on näillä sivuilla erittäin ikävästi näkyvät köyhyyden ja mielenterveysongelmien ja työkyvyttömyys poliitikko oli ii

läpinäkyvä kuntien oman toiminnan hinnoittelu lähipalvelujen saannin turvaavat alueelliset joustomahdollisuudet jäävät tiedonpuutteen takia käyttämättä

tällä hetkellä hallitus on onneksi nimenomaan kannustamassa vajaakuntoisia ihmisiä pääsemään takaisin työelämään joskin tällä hetkellä talouden taantuma varmaankin tulee tekemään siitä hieman hitaampaa ja vaillinaisempaa ja vaikeammin arvioitavaa kuin mikäli taloustilanne olisi tässä yhteiskunnassa toinen

valitusprosessi esimerkiksi palveluntarjoajan muuttumisen yhteydessä syntyvä valitusprosessi katkaisee asiakkaalta koko palvelun kunnes kiista on ratkaistu

valituksella ei tulisi olla hylkäävää vaikutusta ja turhat valitukset tulisi voida määrätä esi tai turhista valituksista tulisi voida määrätä esimerkiksi hyvityslasku

mutta joka tapauksessa suomi on esimerkiksi pohjoismaisissa järjestelmissä poikkeus siitä että meillä ei vajaakuntoisia ole yritetty mitenkään integroida työelämään toisin kuin muissa pohjoismaissa ja senkin vuoksi ehkä meillä pitkäaikaistyöttömyys ja köyhyys niiden ihmisten kohdalla on ollut paljon suurempaa kuin muissa pohjoismaissa

kustannus ja kannattavuussyistä palvelujen keskittäminen saattaa olla perusteltua mutta mikäli palvelulla saavutettavasta hyödystä puolet katoaa matkalla tai matkakustannukset lisäävät asiakkaan tai maksajan kuluja tarjoushinnan lisäksi on järkevyys kyseenalaista

työhön paluuta ja sitä tukevaa lainsäädäntöä tuleekin edelleen kehittää niin että yhteiskunnallisen laman mentyä ohi mahdollisimman monta vajaakuntoista ja kelan asiakasta siirtyy työelämään ja myös niin että voivat sillä oikeasti ja aidosti nostaa myöskin taloudellista elintasoaan

tämän vuoksi meidän tuleekin seurata lain kirjaimen toteutumista muun muassa kynnysarvon alittavien palvelujen joustoissa

tämä tarve korostuu muun muassa kuntarajojen yli menevissä palveluissa ja yhteisiä isompia hankintayksikköjä ammattimaisina perustettaessa

yksi mikä tukee työelämään siirtymistä ja työelämässä pysymistä on tietenkin työkykykuntoutus ja siihen vietynä ihan sinne viimeisiin työvuosiin asti muulla tavalla kuin ainoastaan niin sanottuna laitoslomailuna pitäisi satsata entistä enemmän

laajentuessaan kansainvälisesti yli rajojen tuotettavat palvelut edellyttävät kuitenkin nykyistä resursoidumpaa ja osaavampaa valvontaa sekä riitaprosessien oikeusosaamista ja yksittäiselle yritykselle kansainvälistymisen mutta myöskin laajan tarjouskilpailun hinta voi ilman etukäteisneuvontaa tulla todella kalliiksi

toivon että seuraavalla kaudella siihen ja yleensä koko tähän kuntoutukseen kela ottaa yhdessä sosiaali ja terveysministeriön kanssa ja temmin kanssa aktiivisemman roolin ja tulemmekin sosiaali ja terveysvaliokunnan ja kansaneläkelaitoksen valtuutettujen kanssa järjestämään kuntoutuksesta teemaseminaarin heti syysistuntokauden alettua

eun oikeusturvadirektiivikin tulee muodostumaan tässä avuksi painottaessaan suorahankintojen avoimuutta ja jälkikäteen perumisen mahdollisuutta

ja lopuksi arvoisa puhemies

myöskin markkinoilla joilla ei ole aitoa kilpailua eikä myöskään palveluntuottajia olisi harkittava nykyistä helpommin palvelun luokittelua yhteiskuntataloudellisesti järkeväksi tai tärkeäksi toiminnaksi

tässä kertomuksessa myös sanotaan lääkkeiden ja matkojen omavastuukattojen ylittäneitä olevan yhä enemmän

tämä tulee jatkossa olemaan varmaan asia johon meidän pitää paneutua siinä vaiheessa kun näiden terveyspalvelujen saaminen ja hoitoon ohjautuminen muuttuu vapaammaksi mahdollisesti tämän uuden terveydenhuoltolain myötä

tälläkin hetkellä siinä on jo itse asiassa epätasa arvoisuutta eri vakuutuspiirien kesken ja lisäksi eriarvoisuutta muun muassa asuinpaikkani suomenlinnan kesken

suomenlinna taitaa olla ainoa kaupunginosa ja asuinpaikka suomessa missä omavastuuosuus ei riitä kotiutusmaksujen maksamiseen

tämä on asia joka pitää ottaa siinä vaiheessa esiin kun yhteysliikenteen palvelutasoa miettivä komitea liikenne ja viestintäministeriön alaisena käsittelee yleensä tätä saaristoliikennettä ja lauttojen maksullisuutta

toinen asia mihin vielä haluaisin puuttua on kelan työntekijöiden hallitussidonnaisuudet niissä kuntoutuslaitoksissa ja niiden kuntoutuslaitosten omistamissa palveluyhtiöissä joista kuntoutuslaitokset ostavat esimerkiksi palveluja

mikä on jääviysseikka siinä että ihminen on työssä kelassa hallituksessa yhteisöissä jotka valvovat toisiaan siihen haluaisin puututtavan seuraavalla kaudella

tämä lakialoite on erittäin hyödyllinen ajatellen nimenomaan asiakkaiden ja kansalaisten turvallisuutta pelastustilanteissa mutta siitä huolimatta en itse kannata sitä että ainoastaan yksi ammattiryhmä rajataan johonkin tiettyyn rigidiin eläkeikään ja eläköitymisikään

mutta sosiaali ja terveyssektorilla pohjoismainen yhteistyö antaa itse asiassa mahdollisuuksia yhteisten toimintamallien kehittämiseen ja tutkimiseen

lasten hyvinvointi ikääntyvä kansa työelämän ja asumismallien tutkiminen sekä perusterveydenhuollon ratkaisut ja lisäksi erikoislääketieteen tutkimus lääkehankinnat koulutus ja erilaiset toteuttamismallit ovat muun muassa niitä alueita joissa yhteistyö tuo paitsi ymmärtämystä ja osaamista myös kustannussäästöjä

olisi mielenkiintoista nähdä mikäli tämä toteutuu kuinka paljon tämänhetkisiä palomiehiä toimisi vuoden tai kahden vuoden eläkkeelläolon jälkeen jossain työpaikassa ja kuinka monta todella jäisi toimintakyvyttömänä eläkkeelle

peräänkuulutankin sitä että jo siinä vaiheessa kun ajatellaan ammattia joka on fyysisesti näin kuormittava kuin palomiehen tai pelastustoimen ammatti on myöskin koulutukseen hakeutumisessa todella fyysistä soveltuvuutta tutkittaisiin vielä nykyistäkin paremmin ja ihmisten asenteisiin pyrittäisiin vaikuttamaan myös niin että he huolehtisivat omasta kunnostaan ja mielestäni palomiehet tekevätkin sen samoin kuin poliisitkin tänä päivänä aika hienosti

pohjoismaisten parlamenttien aktiivinen puuttuminen rajojen ylikin ainakin asenteilla muun muassa lasten asemaan olisi tänä päivänä aiheellista

grönlanti ja färsaaret molemmat ovat alueita missä lapsiin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö ja insesti on aivan arkipäivää ja prosentuaalisesti mitattuna ihan eri tasolla kuin meidän muiden maiden kohdalla ja jotenkin luulisi että pohjoismaiden neuvosto voisi ottaa kantaa myöskin tähän asiaan nykyistä topakammin ja järjestää valtiollisten hallintoelinten yhteistyönä jonkinlaista kuria ja järjestystä tähän asiaan

totta on se että nämä jotka eivät kykene kaikkiin pelastustehtäviin tukkivat tietyllä tavalla näiden uusien palomiesten koko urapolun jo siinä alkuvaiheessa koska he miehittävät virat kykenemättä kuitenkaan turvallisesti vaikeimpiin tehtäviin ja sen vuoksi on ihan hyvä asia miettiä tätä eläkeikää

väestöltään pienten pohjoisten valtioiden yhteinen ja raikas jopa muutaman maan suhteen samaan lainperustaan pohjautuva yhteiskuntamalli muodostaa myös yhteisen brändin jonka alla on näkyvämpää edustaa paitsi eussa myös maailmanlaajuisesti

mutta minun mielestäni oleellista on se että nähdään tarpeeksi ajoissa minkälainen ja minkä tyyppinen työkyvyn aleneminen uhkaa tällaista palo tai pelastustoimessa työllistyvää ihmistä puututaan siihen välittömästi ja tutkitaan toimintakyky haetaan sieltä ne riskikohdat tehdään uusi toimintakykyarvio ja ura arvio

pohjoismaisuus on arvo sinänsä ja muutaman vuoden ajan suomalaisessa koulujärjestelmässä pohjoismaisen historiallisen perustan opettaminen on jätetty lähes täysin pois

akaan penttilä täällä jo pariin otteeseen puhui on kyllä hirveän olennainen siinä että tämä ihminen kykenee vielä johonkin muuhun työhön kuin siihen omaan raskaaseen työhönsä

kuitenkin kulttuurin ja tapojen sosiaali ja terveysjärjestelmien ja lainsäädännön ymmärtämiselle olisi eduksi tietää mistä kaikki nämä asiat kumpuavat

suomen kaksikielisyys ja sen mukanaan tuomat kielitaidon vaatimukset ovat oikeastaan kautta vuosisatojen kärjistäneet tunteita

väittelyn sijaan pitäisi lisätä ja aikaistaa hauskalla tavalla toteutettavaa ruotsin kielen oppimisen mahdollisuutta varsinkin näillä rannikkoalueilla missä kieli on läsnä arkipäivässä ja arkielämässä

nimenomaan on muistettava se että me olemme myöskin tällä hetkellä poistamassa ammattisuojaa työttömien uudelleenkouluttautumiseen ja työllisyyskoulutukseen

tähän pohjoismaiden neuvosto onkin puuttunut kieliohjelmilla monikielisillä tv ohjelmilla kirjastoilla kulttuurin oppilasvaihdon ja leirien keinoin

toki suomessa suomen kieli on ymmärrettävästä syystä aika vähän osattu kieli maailmalla kaikki kieliopetus ja sen tehostaminen pitäisi aloittaa nykypäivänä aikaisemmin ja olla osana ihan normaalielämää

kallis sanoi myöskin valko venäjän suhteen ja se on aika monessa suhteessa myös pohjoismaisen kansanterveyden etu varsinkin kun ajatellaan tuberkuloosin ja tarttuvien tautien leviämistä rajojen yli

mutta kuitenkin pitäisi tämän toiminnan olla sellaista että se vaikuttaa myöskin venäjän omaan haluun hoitaa myöskin omalla kustannuksellaan ja omalla toiminnallaan näitä ongelmia

pohjoismaat eivät saisi ottaa siellä tällaisen hyvän tahdon enkelin roolia vaan mieluumminkin ohjaavan ja käytäntöihin perustuvan opettajan roolin

sen vuoksi peräänkuulutan edelleenkin ihan pakollisia työkyvyn arvioimistestejä joiden perusteella myöskin muissa ammattiryhmissä olisi mahdollisuus jäädä vasta oman fyysisen toimintakyvyn alenemisen ja tehokkaan kuntoutuksen jälkeen eläkkeelle ja joustavalla aikataululla mutta ei niin että määrätään joku rigidi eläkeikä

ja kuten joku viisas on joskus sanonut sanoisin itse kääntäen että venäläisiä emme ole ja ruotsalaisiksi emme tahdo tulla joten voimme olla ylpeästi suomalaisia siinä pohjoismaisessa perheessä

saisimmepa vielä tanskalaiset kääntämään osan papereista myöskin suomeksi niille jotka eivät ruotsia tai tanskaa ymmärrä

mikäli sellaisia valmistellaan tai tehdään pitäisi kyllä selkeästi huomioida äänestäjäkunnan määrä versus ehdolla olevat edustajat koska rahasumma joka käytetään helsingissä tuntemattomana sisääntuloon on aivan erilainen kuin rahasumma joka käytetään jollain pienellä vähäväkisemmällä paikkakunnalla politiikkaan tulemiseen

tällä hetkellä tarvitaan ihan samanlaisia arkielämän taitoja kuin silloin koululaitoksen alkuvaiheissa ja toivoisinkin että niiden kerhomahdollisuutta tässäkin tuntikehyskeskustelussa korostettaisiin

sillä ei mittään joskin niissäkään laske ihan näiden arkielämän taitojen opetuksella nimittäin myöskin lisätään paitsi lasten tasa arvoisuutta elämän mahdollisuuksia myöskin tätä tietopohjaa josta he yksilöinä voivat tehdä valintoja

en todellakaan tarkoittanut maantieteellisesti tätä kampanjakattoa vaan puhuin nimenomaan hinnasta per ääni

elikkä todellinen kampanjahintahan näkyy siinä kuinka monta euroa yksi ääni on maksanut tälle ehdokkaalle

minun mielestäni tämä on aivan uskomatonta keskustelua jatkuvasti näistä vuokralääkäreistä

suomenmaassa on vapaa ammatinharjoittamisoikeus ja lääkärintoimi juristintoimi ja mikä tahansa ammatinharjoittajantoimi on aivan yhtä oikeutettu tässä maassa

heidän ammattitaitonsa saattaa olla aivan yhtä hyvä kuin julkisella puolella tai olla olematta ja heidän käyttämisensä voi olla ainoa vaihtoehto

onko parempi että lääkärit syrjäseuduilla ovat työttöminä ja silti julkisella puolella saattaa olla auki virat joita kukaan ei hae

kyllä siinä pitää mennä asian ytimeen joka on nimenomaan kunnan kyky hallita omaa työvoimaansa hallita omia palvelujentuottamiskeinojaan

vuokralääkäritoiminta voi olla aivan yhtä hyvin yksi niistä keinoista mutta tässä laissa puhutaan nyt nimenomaan verotuksen oikeudenmukaistamisesta

arvoisa puhemies

pelkkä hallinnollinen muutos ei riitä takaamaan sosiaali ja terveyspalvelujen vaikuttavuutta ja tuottavuutta eikä myöskään sitä että kaikkien palvelujen rakentaminen asiakkaan tarpeista lähtevänä ja kaikkialla suomessa yhtä laadukkaana todella toteutuisi ilman toiminnan joustavia rahoitus ja toteutusjärjestelmiä

tiedetään että työhyvinvointikyselyissä julkinen työnantaja kärsii edelleen johtamisongelmien ja työn järjestämisen vaikeuksista mitkä ovat usein syynä myöskin lyhyiden sairauspoissaolojen lisääntymiseen sekä siirtymiseen myöskin joustavammalle yksityissektorille varsinkin naisvaltaisilla aloilla

arvoisa herra puhemies

kähköselle sanoisin että lisätyö veromuutoksista alvin kohdalla ei kauppiaiden mukaan kuitenkaan ole olennainen vaikeus koska tarjoushinnoittelua tehdään päivittäin muutenkin

mutta kaikille turvattavat peruspalvelut säilytetään kuitenkin parhaiten tehostamalla toimintarakenteita työtapoja ja joustamalla työaikajärjestelyissä

kotona asuvan asiakaskunnan entistä monimuotoisempi rakenne heikompi toimintakyky ja hoitoisuusasteen vaikeutuminen sekä haja asutusalueilla entistä pidempien matkojen taakse vietävät palvelut tekevät terveys ja sosiaalialan työntekijöiden työoloista muotisanalla haasteelliset

kuntien ei tarvitse eikä ole järkevääkään toteuttaa palveluja aina itse

laki antaa myös mahdollisuuden alueellisista tarpeista ja asukasrakenteista lähteviin toimintakonsepteihin ja niiden vapaaseen rakentamiseen

rakenteelliset muutokset ja aluejärjestelyt jotka pidentävät työmatkoja sekä asiointimatkoja aiheuttavat muutosvastarintaa ellei johtaminen ja selkeä työnohjaus toimi

kunnan tehtävä sitä vastoin on valvoa palvelujen laatua kirjata seuranta kaikkien asiakkaan kanssa toimijoiden nähtäväksi ja huomioida myös palvelun vaikuttavuutta ja asiakkaan maksukykyä

ehdotetaan säännöksiä jotka koskevat sairaankuljetuspalvelujen tarjoamiseksi tarvittavaa lupaa ja sairaankuljetusajoneuvolla tehdyn matkan korvaustaksan vahvistamista

henkilöstön sitoutuminen muutoksiin ja ilo olla työssä kehittämässä uutta on tänään vain yksi tärkeimmistä käytännön tai tämän lain käytännön onnistumisen yksi tärkeimmistä kulmakivistä

suomessa on kuitenkin yksi ja vieläpä valtion hallinnoima ja taloudeltaan valvoma asuinalue missä sairausvakuutus ei korvaa sairaankuljetusmatkaa kaikissa tilanteissa

suomen kuntien kehittyminen keskeisiksi toimijoiksi opetus ja sosiaali sekä terveysalalla on historiallisesti mielenkiintoinen kun keskustellaan siitä kuka palvelut tuottaa rahoittaa tai järjestämisestä vastaa

onkin tärkeää että budjetissa tuetaan pk yrittäjien ja nuoren työvoiman hyvinvointia muun muassa näillä isäpäivien lisäämisillä jotta yhteiskunnan kantavana voimana työskentelevä sukupolvi säilyisi terveenä ja työkykyisenä haluaisi työllistää hankkia lapsia ja jaksaisi samalla maksaa nykyistä korkeampia veroja suurten ikäluokkien eläköityessä

useassa kunnassa ainoa koulun rakentaja ja jopa opettajan palkkaaja oli kirkko tai yksityinen kartano tai alueen suurin työnantaja

hallitus panostaakin nuorten työllistämiseen ja opintomahdollisuuksien lisäämiseen estääkseen heitä jäämästä passiivisiksi toimeentulotuen saajiksi

matkakustannukset korvataan kuitenkin erityisajoneuvon käytöstä aiheutuvien kustannusten perusteella jos vakuutetun sairaus vaikea vamma tai liikenneolosuhteet edellyttävät erityisajoneuvon käyttöä

kaikkien ministerien stubbin ja häkämiehen ja monien ryhmäpuhujien mainitsemien syiden lisäksi on kuitenkin mahdollisuus työskennellä yhteistyössä muiden maiden alusten kanssa testata tietojärjestelmien yhteensopivuutta ja kalustoa ja kouluttaa miehistöä toimimaan myös oman sokkeloisen saaristomme ulkopuolella

kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan on kuitenkin saatava työstään palkka jolla aidosti elää

kuitenkin suomenlinnassa asuvien liikenneolosuhteet edellyttävät joko erityisajoneuvon käyttöä tunnelin kautta taikka sitten taksimatkaa

huippuesimerkki tästä ovat muun muassa näkö ja kehitysvammaiset joiden työpaikan ateriasta maksama summa on lähes sama tai jopa suurempi kuin koko päivän palkka

tällä hetkellä kun mietitään suomen selviämistä tästä huoltovastuusta ja talouden kestävyydestä ei voi kuin sanoa että toinen yhtä historiallinen seikka on se että tässä maassa ei liiku lehtikään kuten laulussa sanotaan vapaaehtoisesti ellei kansaa panna seinää vasten

hinta tuntuu kieltämättä korkealta vaikka onkin vain osa kriisinhallintabudjetista

ongelmaksi on muodostunut se että asukas joutuu itse maksamaan tämän ajoneuvon kuljetuksen lautalla saamatta siitä kelan korvausta tai ilman että se kerryttää maksukattoa

työtoiminnankin on oltava aitoa oikeaa työtä jota kuntien on järjestettävä eikä palautettava tarpeettomiksi jääneitä tukirahoja takaisin kelaan

mukana olevilla henkilöilläkin on hinta varsinkin silloin jos joku heistä vammautuu saa pysyvän haitan tai joutuu työkyvyttömäksi

vanhuspalvelujen ja vammaisten henkilökohtaisen avustajan kustannukset ovat kunnissa tällä hetkellä järjestämisen alla

tässäkin kokonaisuudessa jonka pientä osaa nyt käsitellään puhutaan vain pakosta ja mietitään joitain erityisiä asukaslukuja kun pitäisi keskittyä innolla miettimään mitä mahdollisuuksia aluerajojen sopimusten ja hallintorajojen kaatuminen vihdoinkin suo toiminnan kehittämiselle ja lisäksi kunkin erityiset ominaisuudet omaavan alueen asukkaiden ja maksajien hyödyksi

uusia innovaatioita tarvitaan muun muassa ikääntyvän väestön palveluihin ja tarpeisiin sekä työn tuottavuuden lisäämiseen julkisella sektorilla ja osatyökykyisten työpaikoilla

kansainvälisten tehtävien lisääntyminen ja niihin liittyvä riski edellyttävät suomalaiselta korvausjärjestelmältä ajan tasalla pysymistä jotta vammakorvaukset kuntoutus ja sairaanhoito onnistuvat automaattisesti niin että vammautunut itse ei joudu ponnistelemaan oikeuksiensa puolesta että ne toteutuvat automaattisesti ja että työhönpaluu ja mahdollinen hoito ovat myöskin rahallisesti mahdollisia

tuotantoon siirtäminen ja kansainväliseen levitykseen pääseminen vaatii pääomia joita yrityksellä ei välttämättä ole tai jotka mikroyritysten on kallista hankkia

kuitenkin näitä ambulanssimatkoja tehdään saareen suurimmaksi osaksi aikataulutettuina kiireettöminä kuljetuksina muun muassa dialyysin sytostaattihoitojen tai poliklinikkakäyntien johdosta

avustajatarvetta olisi seurattava ja ennakoitava jotta avun järjestäminen ja sen eri mahdollisuudet ja toimivuus kyetään etukäteen myös vertailemaan

pääoman puute ja rahoituksen saamisen prosessi hidastaa ja jopa estää keksinnön edelleen kehittämistä yrityksen ja yliopiston tai korkeakoulujen yhteistyönä

mikäli kuljetuksessa voisi käyttää autoa lautalla kuljetettuna se helpottaisi asiakkaan ja pelastuslaitoksen työtä koska muuten muun muassa auto täytyy vaihtaa matalaksi yhdystunneliin mahtuvaksi ambulanssiksi ja mikäli yhdystunnelia ei voi lainkaan käyttää niin ambulanssilla ei lainkaan pääse saareen

tämä on täysin oikea laki testata päättäjien innovaatiokykyä ja palvelujen laatua sekä yhdenmukaista saatavuutta tässä maassa

sotaveteraanien ja ikääntyvien intervalli ja avokuntoutus on linkitettävä nykyistä paremmin yhteen ja tukemaan kotihoitoa sekä kotona asumista

jatkoa seuraa kun meidän paras laki aikanaan loppuu ja terveydenhuoltolaki järjestämislait ja sosiaalilaki sekä rahoituksesta tuleva kompromissi joskus otetaan käyttöön

onkin erinomaista että hallitus helpottaa tässä lisätalousarviossa sekä yritysten mahdollisuutta toteuttaa tuotekehitystä että korkeakoulujen mahdollisuutta saattaa loppuun aloittamansa projektit ja niiden vaatima työvoimapanos

tällä hetkellä valiokunta onkin maininnut asiasta mietinnössään ja todella odottaa että asia selvitetään tarkemmin siinä vaiheessa kun terveydenhuoltolakia ja sosiaali ja terveydenhuollon järjestämistä koskevaa lakia muutenkin tarkastellaan

talouden kääntyessä nousuun olisi jatkossa erittäin tärkeää mahdollistaa yritysten kyky kerätä pääomia innovaatioiden kehittämiseen ja tutkimukseen ja niissä tarvittavan henkilöstön palkkaukseen

nyt kun opetustiloja voimakkaasti korjataan onkin kuntien hoidettava rakentamisen valvonta niin että nykyisen kaltaiselta rakennusvirheiden ja toimimattoman tekniikan aiheuttamilta miljoonakorjauksilta tulevaisuudessa vältytään

arhinmäen ja tämänpäiväisessä ed

siksi koko sana metropoli kuulostaa omasta mielestäni hieman suuruudenhullulta vaikka suomen oloissa toki puoltaa paikkaansa

suomen talouselämälle pääkaupunkiseudun houkuttelevuus yritysympäristö ja palvelurakenne ovat erityisen tärkeitä

oppilaitoksille on nykyistä koordinoidummin luotava alueellisia yhteistoimintakäytäntöjä ja myös mahdollistettava rahoitus yritysyhteistyössä toteutuvaan tutkimustoimintaan